meidän pitää korvata vanhenevat ydinvoimalaitokset mutta ennen kaikkea meidän pitää turvata tulevaisuuden työpaikkoja ja hyvinvointia suomessa

siksi tämä kahden luvan ratkaisu on hyvä ja järkevä ja se sopii erinomaisesti tähän aikaikkunaan joka meillä on kun tiedämme miten nämä hankkeet voidaan saada liikkeelle

me pystymme antamaan selkeän kuvan siitä että suomessa on tarjolla kohtuuhintaista kotimaista turvallisesti tuotettua energiaa

me saamme suomessa olevat yritykset pysymään täällä ja meillä on mahdollisuus houkutella niitä investoimaan enemmän suomeen tekemään ja luomaan suomeen uusia työpaikkoja innovoimaan suomessa ja meillä on mahdollista houkutella suomeen myös uusia ulkolaisia yrityksiä

tässä sinänsä hyvässä ratkaisussa on yksi asia joka minua on alusta lähtien arveluttanut ja se on ydinjäte ja sen loppusijoittaminen ja jättäminen tuleville sukupolville

nyt kuitenkin kun asiaan olen perehtynyt voin uskoa ensinnäkin suomalaiseen peruskallioon mutta myöskin suomalaiseen ja maailmanlaajuiseen insinööritaitoon uuteen teknologiaan jolla ydinjäteongelma voidaan turvallisesti ratkaista

eli kun ydinvoimaratkaisun plussia ja miinuksia pistetään eri vaakakuppeihin tämä asia oli se jota oli vaikea sijoittaa mutta kun toisessa vaakakupissa on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu niin sen jälkeen positiivinen suhtautuminen tähän ydinvoimapäätökseen ei enää ollut minulle ongelma

ilmastokatastrofin uhka tuntuukin jääneen tässä keskustelussa välillä taka alalle ja näen että nimenomaan päästötön ydinvoima on paras ratkaisu sille että voimme vähentää kasvihuonepäästöjä ja sitä kautta torjua ilmastonmuutosta

sähköntarpeen ja energiantarpeen taustalta löytyy sellaisia asioita kuin suomalaiset työpaikat suomen kilpailukyky ja talouden kasvu

toinen on optimistisempi lähestymistapa nimenomaan tämän teollisuuden näkökulmasta ja se uskoo siihen että suomessa metalli ja metsäteollisuudella on mahdollisuuksia pysyä ja kehittyä mutta se vaatii tuekseen varman perusvoimaratkaisun ja se on ydinvoima

näillä molemmilla tulokulmilla on yksi yhdistävä tekijä

se on se että molemmissa siis ei ydinvoimalle ja kyllä ydinvoimalle uskotaan vahvasti uuden teknologian ja uusiutuvan energian kehittämisen mahdollisuuksiin ja niiden tuomaan tulevaisuuteen

mutta se ero näissä kahdessa tulokulmassa on että tämä ensimmäinen jättää kokonaan tulevaisuuden tämän tulevan uuden teknologian uuden energian uusiutuvan energiateknologian varaan kun sitä ei tosiasiallisesti vielä suomessa siinä mittakaavassa ole

minä en uskalla tehdä niin että tulevaisuus jäisi pelkästään kortin varaan jota ei ole vielä riittävän pitkälle uskottavasti kehitetty

haluan kuitenkin uskoa siihen vahvasti että nyt tehdyillä päätöksillä ja uusiutuvan energian paketilla suomessa saadaan aikaan merkittävä sysäys tällä isolla tukipaketilla että uusiutuvan energian teknologiakehitys lähtee voimakkaasti liikkeelle ja että se tukee omalta osaltaan suomen kehittymistä sekä kasvihuonepäästövapaana että myöskin kilpailukykyisenä yhteiskuntana

mutta mitä sitten tulee tähän väitteeseen jota täällä on monesti kuultu että uusiutuvan energian kehittäminen loppuu tähän esitettyyn ydinvoimapäätökseen

ei lopu olen siitä aivan vakuuttunut

tätä tukee merkittävä tukipaketti joka kannustaa kehittämään uutta teknologiaa ja tähän tullaan investoimaan miljardeja euroja tulevien vuosien ehkä vuosikymmenen aikana

maailmalla on valtava kysyntä uudelle teknologialle uusiutuvaan energiaan perustuvalle teknologialle ja uskon että suomalaiset yritykset pystyvät kehittämään tuotteitaan ja menestymään myymällätuotteita

edustaja puma

minä olen pohdiskellut tässä tätä kotikuntamaakunta mallia ja sitten tätä hallituksen vahvan peruskunnan ja sote alueiden mallia

minusta kuntakentässä voisi nyt rauhoittua ja myöskin keskusta voisi osaltaan ottaa jarrun pois päältä kunnissa koska eikö niin että me kaikki haluamme uudistuksia kuntakenttään ja palvelurakennekenttään

nyt kuitenkin kuten on moneen kertaan todettu pakko ei ole käytössä silloin hyväksytään saman tien kuntien välinen yhteistyö joka tapahtuu ennen kaikkea sote palvelujen järjestämisessä

mielestäni voisitte jatkaa sitä samaa asennetta että edelleen kuntien määrää voidaan vähentää jotta saadaan vahvempia perusyksiköitä ja kun vielä tunnustatte sen että hallituksenkin mallissa hyväksytään harvaan asutulle alueelle sote palveluissa ennen kaikkea kuntien välinen yhteistyö

tervetuloa

jos meillä on vahva peruskunta joka on siis suurempi ja vahvempi kunta kuin tämänhetkinen keskimääräinen suomalainen kunta niin silloin se perusterveydenhuolto ja peruspalvelut tuotetaan ja päätetään siellä lähellä

teidän mallissanne ne viedään maakunnan tasolle ja minä haluaisin vain tietää sen mahtaako esimerkiksi varsinais suomessa keskustalainen pieni kunta siellä maakunnan laidalla olla tyytyväinen siitä mallista jossa turun kaupunki ja turun kaupunkiseutu käyttää ylivoimaisesti suurinta valtaa niistä palveluista päättäessään ja ollaankohan silloin siellä sitä mieltä että ne palvelut eivät keskity

olen aivan varma että tämä teidän mallinne johtaisi siihen että palvelut keskittyisivät paljon rajummalla tavalla kuin silloin kun on vahvempia peruskuntia joissa pystytään tuottamaan ne palvelut ja päättämään niistä siellä paikallisesti

sitten vielä palaan siihen että maaseutumaisessa harvaan asutussa suomessa me tarvitsemme vahvempia kuntia mutta myös kuntien välistä yhteistyötä mutta ei hyvänen aika tiiviimpään suomeen tarvita enää lisää byrokratiaa eli ylikunnallisuutta

herra puhemies

jäätiköiden sulaminen merenpinnan nousu äärimmäiset sääilmiöt sekä dramaattisia muutoksia luontoon

mikäli pahimmat skenaariot toteutuvat ovat ne sen laatuisia että itse en ainakaan haluaisi lapsilleni sellaista maapalloa jättää

muuta tietä ei ole vaikka se vaatisi itse kunkin omista tavoista tai periaatteistakin luopumista tai tinkimistä

tulevaisuudessa uusi teknologia voi tarjota helpompia ratkaisuja ongelmaan mutta hiilen talteenottoa ja aurinkoenergian toimivan talteenoton hyödyntämistä odotellessa on käytettävä kaikki nykyiset keinot päästöjen vähentämiseksi sekä energian säästämiseksi

eu on maailman suurin talousalue ja sen onkin otettava johtava rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa

käsillä oleva finanssikriisi ja edessä oleva taantuma ei saa euroopan unionissa olla syy päätösten vesittämiseen

joissakin euroopan unionin maissa on esille noussut huolestuttavia vaatimuksia keventää tavoitteita tai jopa vetäytyä niistä taloudellisten syiden vuoksi

nämä ajatukset suomen ja unionin komission on yhdessä päättäväisesti tyrmättävä

strategia on laadittu järkivihreiden hyvien periaatteiden mukaisesti

energian säästöstä ja puhtaista energiantuotantomuodoista on muodostettu hyvä kokonaisuus jolla asettamamme tavoitteet on mahdollista saavuttaa

kokoomuslaisten ajatteluun kuuluu myös se että kasvihuonepäästöjen vähentämisen lisäksi huolehditaan myös maan kilpailukyvystä

teollisuuden perusenergiantarpeesta on huolehdittava ja tulevaisuuteen on maalattava uskottava energianäkymä jotta teollisuuden investoinnit suomeen eivät vaarannu

on hyvä että euroopan unioni toimii on hyvä että sinivihreä hallitus toimii ja että suomen kunnissa tehdään töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

kuitenkaan ei pidä väheksyä meidän jokaisen omaa vastuuta ja mahdollisuutta vaikuttaa omilla päätöksillämme kulutustottumuksiimme ja sitä kautta ilmastonmuutokseen

olen kuitenkin huolissani siitä että joudumme tässä tilanteessa karsimaan lähetystöjä edustustoverkostoa maailmalla ja olen pahoillani siitä että vaikka ulkoasiainvaliokunta kiinnitti huomiota tähän tai nosti esille huolen verkoston karsimisesta niin valtiovarainvaliokunnalla ei ollut mahdollisuutta tähän osoittaa lisää määrärahoja

minusta on ensiarvoisen tärkeää varsinkin kun käymme kamppailua turvaneuvostopaikasta että hyvin huolella kuten varmasti tehdään valmistellaan nämä karsinnat ja supistamiset ja että tässä hallituskauden aikana tulevina vuosina arvioidaan tehtyjä päätöksiä ja niiden vaikutuksia myöskin maailman tilanteen muuttumista ja jos tarve vaatii niin ollaan sitten myöskin valmiita korjaamaan jos teemme tässä selkeästi vääriä arvioita kun päätämme jostakin tietystä maasta lähetystön tai edustuston lakkauttaa

mutta mielestäni tässä jäi vähän turhankin vähälle huomiolle ministerin esille ottama asia että tammikuussa saadaan valmiiksi iso selvitys kuntien tehtävistä

ministerin mukaan se avaa erinomaisen mahdollisuuden todella purkaa kuntien normiperustaa ja kuntien tehtäviä

tämä on erittäin iso uutinen itse asiassa ja todella toivon että tässä päästään eteenpäin koska kuntien tehtäväkenttä on aivan valtavan suuri ja niitä säätelevät normit ovat niin raskaat että kunnilla on todella vähän mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa ja tehostaa sitä miettiä järkeviä tapoja tuottaa palveluita

haluaisin tässä kannustaa ministeriä toimimaan erittäin päättäväisesti

edustaja pirttilahti kysyi sisäisen turvallisuuden selonteosta

mutta paljon on tehtävää ja on arvioitava tätä meidän muuttunutta turvallisuusympäristöä ja niitä uusia uhkia jotka lähinnä maan rajojen ulkopuolelta vaikuttavat sisäiseen turvallisuuteen

sen lisäksi meidän pitää arvioida poliisin palo ja pelastustoimen rajan resursseja suhteessa näihin tehtäviin joita meillä on

meidän pitää samaan aikaan näistä perustoiminnoista pitää huolta lyhyistä vasteajoista myöskin harvempaan asutussa suomessa niin että ihmiset voivat luottaa että apu todellakin tulee silloin kun sitä tarvitaan

toisaalta meidän pitää saada resursseja käyttöön näihin uusiin uhkiin ja tämä on kova haaste aikana jolloin ylimääräisiä rahoja ei missään ole valtion kirstuissa

mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että suomessa on onnistuttu elvytyspolitiikassa jota on harjoitettu viime hallituskaudella ja uskon että tämä hallitus pystyy jatkamaan ja tulee tekemään omalta osaltaan hyvää työllisyyspolitiikkaa josta tämä lisätalousarvioesitys on nyt hyvä esimerkki

menihän tämä myöhään kesään mutta siihen lienee ihan luonnollinen selitys eli yleisistä syistä johtuneet pitkiksi venyneet hallitusneuvottelut on varmasti se keskeinen syy

hallitushan muodostettiin vasta viime viikolla ja torstaina hallitus pystyi tekemään nämä päätökset eli eiköhän tässä ole edetty niin nopealla aikataululla kuin mahdollista

viime hallituskaudella tämän esityksen tavoin kiinnitettiin erityistä huomiota nuorisotyöttömyyteen joka onkin yhteiskunnan ongelmista ehkä niitä suurimpia sillä mikään ei ole niin suurta haaskausta kuin se että me päästämme nuoret syrjäytymään emmekä anna heille mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään tai opintoihin

haluaisin kuitenkin kertoa terveiset sekä työministerille että koko hallitukselle siitä että kun viime hallituskaudella suunnattiin määrärahoja yhteistyöhön kolmannen sektorin esimerkiksi nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa kokemukset tästä yhteistyöstä ovat olleet erittäin hyviä

tämä lisätalousarvio ei varsinaisesti lisää näitä määrärahoja mutta toivon että tämä lisää liikkumavaraa sen suhteen että tätä hyväksi koettua yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa voidaan jatkossakin käyttää hyväksi

tuntuu siltä ja uskon että emme ole nähneet vielä läheskään kaikkea mitä nokian osalta suomessa tapahtuu

niin kuin täällä on jo todettu se on meille suuri uhka miten nokialle käy ja meidän täytyy varautua siihen että työttömäksi jääviä nokialaisia pystytään työllistämään ja ohjaamaan lisäkoulutukseen työvoimatoimenpiteillä saamaan uudestaan työelämään kiinni

kun te puhuitte siitä että meidän lähtökohtamme hallituksella on väärä niin mielestäni teidän pitäisi perehtyä siihen mitä tapahtuu suomen ikärakenteelle tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana